toivottavasti ministeri lukee huolellisesti edeltäjänsä lauri ihalaisen käynnistämän kuntakokeilun loppuraportin jossa on esitelty erittäin tehokkaita pitkäaikaistyöttömyyden hoitokeinoja

näitä hyviä käytäntöjä ei saisi nyt missään tapauksessa päästää lopahtamaan sillä niiden uudelleenkäynnistäminen voi olla myöhemmin hankalaa ja myöskin kallista

arvoisa puhemies

mutta toisaalta kiitän ministeri mäntylää lämpimästi siitä jos ja kun hän aikoo todella uudelleen pohtia tämän keliakiakorvauksen poiston

nuorisotakuu ei varmaan ollut täydellinen mutta sen avulla joka tapauksessa pystyttiin pitämään nuorten pitkäaikaistyöttömyys kurissa paremmin kuin muissa euroopan maissa

kauppakeskuksessa tai vastaavassa myymäläkeskittymässä sijaitsevalla vähittäiskauppa sekä parturi ja kampaamoliikkeellä on tämän lain perusteella jatkossa oikeus pitää liikkeensä suljettuna kerran kalenteriviikossa yhtenä valitsemanaan viikonpäivänä

hallituksen ensi vuoden talousarvio lisää terveys ja hyvinvointieroja ja tätä me sosialidemokraatit emme halua sillä se on epäinhimillistä ja pidemmällä aikavälillä kaiken lisäksi yhteiskunnalle kallista

toisaalta jos esimerkiksi kuntoutukseen ja erityisopetukseen löytyisivät vaikuttavat toimintamuodot yhteiskunta säästäisi todennäköisesti pitkällä tähtäimellä kymmeniä miljardeja euroja

useimmiten tämä päivä olisi todennäköisesti sunnuntai sillä selvityksen mukaan sunnun taiaukiolo on pienyrittäjille usein taloudellisesti kannattamatonta

arvoisa puhemies

nyt nämä hallituksen toimet näyttävät lisäävän nuorten syrjäytymistä ja me kaikki tiedämme että syrjäytyminen tulee yhteiskunnalle pitkällä tähtäimellä kaikkein kalleimmaksi

itse asiassa nykylainsäädännönkään mukaan elinkeinonharjoittajaa ei saa sopimuksella tai siihen rinnastettavalla järjestelyllä velvoittaa pitämään kauppakeskuksessa sijaitsevaa liikettä avoinna kaikkina viikonpäivinä ellei liikkeen pitämisen voida osoittaa olevan kauppakeskuksen tai vastaavan kannalta välttämätöntä ja elinkeinonharjoittajan toiminnan laatu laajuus kannattavuus ja muut olosuhteet huomioon ottaen kohtuullista

sairausvakuutuksen lääke ja matkakorvausten heikentäminen indeksien leikkaukset ynnä muut osuvat samoille henkilöille ja näin ajetaan ihmisiä toimeentuloluukulle mutta samalla heikennetään myöskin kotimaista kysyntää

kuntoutuksella voidaan ennaltaehkäistä sairauksien pahenemista ja esimerkiksi liian varhaiselle eläkkeelle jäämistä ja erityisopetuksella voidaan ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä

suomen voimassa oleva lainsäädäntö mahdollistaa rikostaustan selvittämisen työ ja virkasuhteessa lasten kanssa toimivista henkilöistä ja nyt käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä rikostaustan selvittämistä ehdotetaan ulotettavaksi vapaaehtoistoimintaan

kuntoutuksen merkitystä tuskin kukaan kiistää ja sen vaikuttavuudesta on yleisellä tasolla kyllä paljon tutkimusnäyttöä mutta kuntoutuksen vaikutuksia työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen on tutkittu vähemmän ja niissä tutkimuksissa joita on tehty ei kuntoutuksen hyödyistä nykyisillä toimintamalleilla työurien pidentämiseen ole löydetty selkeää näyttöä tai sitten näyttö on aika heikkoa

käytännössä nykyinen lainsäädäntö ei kuitenkaan ole ollut riittävä takaamaan viikoittaista vapaapäivää ja vapaapäivän järjestymistä pienyrittäjille koska pienyrittäjä on kauppakeskukseen nähden merkittävässä heikommassa neuvotteluasemassa

arvoisa puhemies

viime kaudella seurasin läheltä ja tarkkaan itsemääräämisoikeuslain valmistelua ja todellakin ilokseni voin todeta että ajattelutapa on muuttunut

edellä mainittua poikkeusehtoa on käytetty niin että pienyrittäjät eivät aina ole voineet pitää liikettä kiinni vaikka olisivat niin itse halunneetkin

tämä laki siis parantaa vapaaehtoistoiminnan järjestäjien mahdollisuuksia arvioida henkilöiden sopivuutta lasten parissa tapahtuvaan tehtävään ja tällä tavalla tämä laki jättää vapaaehtoistoiminnan järjestäjille suuren vastuun siitä pyytävätkö vai eivätkö pyydä sitä todistusta

toisaalta yhdyn tarkastusvaliokunnan kuultavina olleiden asiantuntijoiden näkemyksiin siitä että nyt tarkastusvaliokunnan tarkasteluissa oli mukana vain kaksi kuntoutusmuotoa ja sen takia ne eivät anna riittävää kokonaiskuvaa kuntoutuksen vaikuttavuudesta työurien jatkamiseen

arvoisa puhemies

ensimmäinen versiohan tästä lakiesityksestä lähti siitä miten itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ja ne rajoitustoimenpiteet olivat siinä ensimmäisessä versiossa keskiössä

ydinkysymyksenä tässä onkin onko kuntoutukseen kohdennettuja rahoja käytetty tarkoituksenmukaisella tavalla sillä ei vaikuttavia toimintatapoja ei ole syytä tukea ja toisaalta kuntoutukseen tulisi päästä niiden henkilöiden jotka siitä todella hyötyvät

erityisen pahoillani olen siitä että lakia vastustavien argumentit ovat olleet osittain turhaa pelottelua

lakiesitys lähtee siitä että rikostaustaotteen selvittäminen on vapaaehtoistoiminnan järjestäjille vapaaehtoista toisin kuin työ ja virkasuhteessa lasten kanssa toimivien osalta

toivon todella että sosiaali ja terveysvaliokunta katsoisi vielä kerran tarkkaan sen että tämä itsemääräämisoikeuden tukeminen ja mahdollistaminen on varmasti keskiössä että sinne ei jää mitään kohtaa jossa olisi ristiriitaa tämän perusperiaatteen kanssa

ne on pystyttävä järjestämään myös nykyistä vaikuttavammin ja tehokkaammin koska palvelujen laatu on heikentynyt luvattoman paljon viimeisten vuosien aikana

tämä asia puhutti myös työelämä ja tasa arvovaliokuntaa ja se ehdottikin että ainakin tietyissä tilanteissa esimerkiksi silloin kun lapsen oleskelu aikuisten seurassa on toiminnan luonteen vuoksi erityisen tiivistä ja pitkäkestoista rikostaustan selvittäminen olisi vapaaehtoistoiminnan järjestäjille pakollista

lakiesityksessä kysymys on terveyspolitiikasta eikä maahanmuuttopolitiikasta

meillä on esimerkiksi kuntia joissa kuntouttavan hoidon puutteiden takia koska siihen ei kunnassa ole voimavaroja ikäihmisistä tehdään turhaan vuodepotilaita

tällaista toimintaa on muun muassa kunnan järjestämä tukiperhe ja tukihenkilötoiminta jossa lapsi viettää vapaaehtoisen kanssa pitkiä aikoja viikonloppuisin ja loma aikoina

nyt ollaan luomassa olosuhteita joissa palveluja ja niiden laatua on mahdollista kehittää

en pysty myöskään hyväksymään sitä kritiikkiä että sosiaali ja terveysvaliokunta olisi käsitellyt asian liian pikaisesti tai ei olisi kuultu asiantuntijoita tarpeeksi

kuten täällä on todettu lakivaliokunta ei tässä vaiheessa katsonut pakollisuutta perustelluksi mutta totesi kuitenkin että vapaaehtoisuudelle perustuvan ratkaisun soveltamista ja toimivuutta on syytä tarkoin seurata ja kokemusten perusteella arvioida onko sääntelyä aiheellista tarkistaa

valiokunta toteaakin hyvin että kuntoutus on yksi niistä harvoista keinoista joiden avulla voidaan vaikuttaa sosioekonomisiin terveyseroihin ja siksi ei ole hyväksyttävää että niillä alueilla joilla sairastavuus on suurta kuntoutukseen ei ohjaudu enemmän henkilöitä

tärkeintä tässä lakiesityksessä on potilasturvallisuuden vahvistaminen ja toiseksi tavoitteena on edistää ammattihenkilöiden liikkuvuutta

ammattihenkilöt siis myös minä sairaanhoitajana selkeästi näemme tämän lain tarpeellisuuden sekä terveyspoliittisesti että inhimillisesti katsottuna

olen toisaalta samaa mieltä lakivaliokunnan kanssa siitä että vapaaehtoistyötä ei pitäisi turhan takia vaikeuttaa

tämä lakiesitys on siis kannatettava mutta en ole vielä hyvin tarkkaan pystynyt perehtymään sisältöön en siis ota siihen sen kummemmin kantaa

tässä vaiheessa en kuitenkaan katso tarpeelliseksi argumentoida tämän lain tärkeyttä tämän enempää

yhdyn tarkastusvaliokunnan huomioon myös siitä että kuntoutuksen tuloksellisuuden seuranta ei ole ollut riittävää kun otetaan huomioon kuntoutusjärjestelmän merkittävät rahavirrat ja viimeisten hallitusohjelmien työurien pidentämistavoitteet

jos ministeri olisi ollut paikalla olisin kysynyt onko tässä lakiesityksessä huomioitu kuntoutusohjaajat ja toivoisin että valiokunnan käsittelyssä mietittäisiin pitäisikö tähän lakiin jollain tavalla saada myös kuntoutusohjaajien ammatti

erittäin huolestuttava on tieto ettei kuntoutuksen vaikuttavuuden arviointia voida tehdä koska kuntoutuksesta ei kerätä vuosittain kattavaa tietoa

edustaja niikolle haluan todeta sen minkä täällä on kyllä joku muukin jo sanonut että jos vapaaehtoinen ei anna lupaa pyytää todistusta ei vapaaehtoistoimijan tarvitse eikä pidä ottaa tällaista henkilöä vapaaehtoistyöhön

ammattihenkilöiden pätevyys on tärkeä asia ja hyvä että se määritellään tarkasti mutta terveydenhuollon ammattilaisten opettajien pätevyyksien määrittely onkin tällä hetkellä paljon epämääräisempää

tarkastusvaliokunnan yhteenveto kuntoutuksen tilanteesta on oikeaan osuva

minun käsitykseni mukaan yliopistoissa itsesäätely toimii suhteellisen hyvin mutta valitettavasti minä tiedän tälläkin hetkellä ammattikorkeakouluja joissa sairaanhoitajaopiskelijoille ammattiaineita opettaa esimerkiksi kemisti tai bioanalyytikko joilla ei ole siis mitään omaa käsitystä tai kokemusta juuri sairaanhoitajan työstä ja nyt en puhu yleisistä aineista vaan puhun nimenomaan ammattiaineista siitä perustyöstä jota se sairaanhoitaja tekee

siis kuntoutusjärjestelmämme kokonaiskehittämisellä on kiire

työterveyslääkärien koulutuksesta vastaa työterveyslaitos joka osittain järjestää tätä koulutusta itse sekä sitten myös maksaa korvauksia yliopistoille ja yliopistojen hyväksymille työterveysasemille näiden koulutusosioista

minusta voidaan aiheellisesti kysyä millä kompetenssilla kemisti opettaa sairaanhoitajan työtä tuleville sairaanhoitajille

puuttumatta erityisopetuksen lisääntyneen tarpeen syihin vaikka se olisi kyllä kaikkein vaikuttavinta toimintaa olen huolissani tarkastusvaliokunnan tekemästä huomiosta jonka mukaan erityisopetuksen tarpeeseen puututaan liian myöhään usein vasta peruskoulun viimeisillä luokilla

painopisteen pitäisi siirtyä oppilaiden ongelmien havaitsemiseen ja tukemiseen jo paljon varhaisemmassa vaiheessa koska silloin tehdyillä toimenpiteillä on suurempi vaikuttavuus

hyvin järjestetty tarpeenmukainen osa aikainen erityisopetus maksaa itse itsensä monin verroin takaisin jos sillä voidaan estää lapsen ja nuoren normaalilta oppimispolulta putoaminen

töiden panoa varten esitellään päivetystä kuudesta asia kuin minusta ehdot tätä mietintö pannaan pöydälle seitsemästoista kymmenettä kaksituhattakolmetoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen ykn samoin päivä järjestetään seitsemännen anssi

arvoisa puhemies

valitettavasti nykyinen opettajakoulutus ei anna riittäviä valmiuksia erilaisten oppijoiden tunnistamiseen ja heidän opettamiseensa ja oppimisen tukemiseen oikeilla menetelmillä

arvoisa puhemies

toisen asteen koulutuksessa tasa arvo tarkoittaa myös

erilaisten oppijoiden huomioimiseen peruskoulussa olisi syytä paneutua nykyistä huomattavasti enemmän koska heistä monet ovat riskissä pudota normaalilta oppimispolulta peruskoulussa käytettävien yksipuolisten opetusmenetelmien takia

e toiminnan ja opetuksen sitä että toiminta ja opetus ovat laadukasta eli myös sitä saavatko opiskelijat kaikissa oppilaitoksissa yhtä laadukasta opetusta ja onko heillä myös tasa arvoiset mahdollisuudet tehdä koulutukseen liittyviä valintoja ja yksilöllisiä opiskeluratkaisuja

sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen turvaaminen ja kustannusten nousun kuriin saaminen edellyttävät toimintatapojen uudistamista

kiitos

toisaalta tämä suotuisa kehitys on joiltakin osin taittunut ja esimerkiksi suolan ja tyydyttyneen rasvan sekä kokonaisrasvan käyttö on lisääntynyt viime vuosien aikana

laadun varmistamiseksi järjestämislupien hakeminen voi olla hyödyllinen toimenpide koska järjestämislupien myöntämiskriteerit perustuvat toiminnan laatuun vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen

hallituksen rakennepaketissa ehdotettiin useita konkreettisia uudistuksia ja yksi tällainen on ammattien työkuvien uudelleen määrittely

arvoisa puhemies

tähän alkuun ja ihan ensimmäiseksi esitän hyväksyttäväksi vastalauseen mukaiset pykälämuutokset

tarkoitus on siis varmistaa että koulutus olisi kaikille opiskelijoille tasalaatuista eri puolilla suomea ja tällaisen laadun varmistamisen ei pitäisi minun mielestäni olla kenellekään huono asia

terveellinen ruoka on valitettavasti usein kalliimpaa minkä vuoksi osalla väestöstä on taloudellisia vaikeuksia huolehtia terveellisestä ja monipuolisesta ruokavaliosta vaikka haluaisikin

näillä toimenpiteillä palvelujen kattavuus paranee

miten tämäntapaiset työkuvan uudistukset etenevät

millä aikataululla on tarkoitus lisätä esimerkiksi osittaisen lääkkeenmääräämisoikeuden omaavien sairaanhoitajien koulutusta ja onko tarkoitus laajentaa toimintaa vastaanotoilta esimerkiksi kotihoitoon

siellä siitä olisi paljon hyötyä

ravitsemustiedon opetusta ja ruokaosaamista tulisi vahvistaa kaikilla varhaiskasvatuksen ja koulutuksen asteilla

hallituksen esityksessä ehdotettu sääntely soveltuu huonosti maantieliikennealalle ja jättää voimaan tullessaan sääntelyyn aukkoja jotka vähentävät sen soveltamismahdollisuuksia maantiekuljetusalan työssä

sääntelyn on muutenkin tarkoitus koskea myös kuljetusalaa jos kyseessä on työntekijän lähettäminen yritysryhmän sisäisenä siirtona tai vuokratyöntekijänä ja lähettämisen kriteerit täyttyvät

lihavuus lisää riskiä sairastua moniin sairauksiin kuten esimerkiksi kakkostyypin diabetekseen sydän ja verisuonisairauksiin astmaan tuki ja liikuntaelinsairauksiin sekä useisiin syöpäsairauksiin

varhaiskasvatus on todettu monissa tutkimuksissa tuloksellisimmaksi ja kustannustehokkaimmaksi keinoksi lasten hyvinvoinnin ja kehityksen varmistamiseksi

hallituksen esityksessä on lukuisia lähetetyn työntekijän työskentelyn kestoon liittyviä aikarajoja jotka soveltuvat huonosti maantiekuljetusalalle

päivähoito oikeuden rajaaminen jättää kokopäiväisestä varhaiskasvatuksesta hyötyviä ja sitä tarvitsevia lapsia sen ulkopuolelle sillä monelle perheelle on psyykkisesti kohtuutonta selittää että tarvitsisi kokopäiväistä hoitoa tietystä syystä

maailman terveysjärjestön mukaan epäterveelliseen ruokavalioon vähäiseen liikuntaan tupakointiin ja elintapoihin liittyvät sairaudet muodostavat suurimman terveydellisen uhan teollistuneissa maissa

arvoisa puhemies

aamu ja iltapäivätoiminta on perheelle tärkeä palvelukokonaisuus joka takaa pienille koululaisille ja erityisen tuen piirissä oleville turvallisen ja toiminnaltaan aktiivisen aamun ja iltapäivän kouluajan ulkopuolella

tämän vuoksi vastalauseessamme esitämme lisättäväksi rajoituksia joiden mukaan tiettyjä laissa säädettyjä aikarajoja ei sovelleta maantiekuljetusalan työhön